tällä kasvualalla luodaan uusia työpaikkoja ja avataan uusia vientipolkuja ja suomen pitäisi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa ajaa vihreää ja sinistä kasvua komission ohjelmaan

yhtenä tärkeänä tavoitteena tulee olla työttömyyden torjunta ja työllisyystilanteen parantaminen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä

puhemies

kysyisin ministeri tuomiojalta millä tavalla pohjoismaat ja eu ja tietenkin suomi mukaan lukien voisivat myötävaikuttaa siihen että kaikki itämerialueen eu maat erityisesti baltian maat tuntisivat turvallisuustilanteensa turvalliseksi

erityisen tärkeää on nuorisotyöttömyyden torjunta koska se pitkittyessään voi johtaa syrjäytymiseen ja monenlaisiin ongelmiin

mahdollisuutta nähdä koko pohjola luonnollisena työmarkkina alueena tulisi korostaa nykyistä enemmän

olkaamme myös tunnettu maana joka solidaarisesti joskin samanaikaisesti egoistisesti auttaa hätään joutunutta pelikaveria

myönteisenä asiana ilmastopolitiikan puitteissa on nähtävä mahdollisuus uuteen innovatiiviseen toimialaan joka on suuntautunut uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkaaseen tekniikkaan

om eu inte lyckas vinna ungdomarnas förtroende har man misslyckats

onkin kannustettava opiskelupaikan vaihtoon opiskelijavaihtoon ja mahdollisuuteen opiskella joko lyhyehkö tai pidempi aika toisissa pohjoismaissa

hallituspuolueet ovat valmiit kantamaan vastuunsa tältä osin ja toivottavasti myös oppositio tekee sen

tämä toimiala voi tuoda mukanaan monia uusia työtilaisuuksia

värderade talman

de av oss som är negativa till en utbyggnad anser att det radioaktiva avfallet är ett olöst problem med stora risker för naturen och mänskligheten i all framtid

de nordiska länderna bör öka sitt samarbete inom forskning och utveckling för att stärka denna sektor i ett internationellt perspektiv och öka nordens konkurrenskraft och inflytande i världen

ärade talman arvoisa puhemies

kiitos ministeri paatero suorasta puheesta kehitysyhteistyömäärärahojen säästöistä

maailman johtajat ovat nykyään hyvin tietoisia ilmastonmuutoksen riskeistä ja tämän vuoksi jokaisella heistä on valtava vastuu

investointitahti on siis vielä hidas

toivon todellakin että humanitäärisestä avusta ei jouduta säästämään tai että näitä hankkeita ei jouduta keskeyttämään

genom att skapa ett klustersamarbete till exempel inom miljöteknologisektorn kan de nordiska företagen tillsammans delta i anbudstävlingar för storskaliga miljöteknologiska helheter till exempel miljöteknologi till asiatiska städer

uran är en ändlig resurs och det finns en risk för att det radioaktiva bränslet och avfallet en dag hamnar i fel händer

vi har ingen tid att förlora

mitä uusia keinoja tässä nyt aiotaan sitten ottaa käyttöön ja suunnataanko tähän riittävästi resursseja

toinen kysymys

mikä on viemäriverkostojen kattavuuden tilanne tällä hetkellä ja onko ympäristökeskuksilla riittävät resurssit vesiosuuskuntien neuvontaan ja tukemiseen

arvoisa puhemies

äsken todettu osoittaa siis että ruotsalainen eduskuntaryhmä ei tulevissa ydinvoimaäänestyksissä tule olemaan yhtenäinen

kuten kaikki muut ryhmät annamme jäsenillemme vapaat kädet äänestää oman harkintansa ja omantuntonsa mukaan

svenska riksdagsgruppen anser att riksdagen noggrant bör överväga vad det innebär att etablera en helt ny kärnkraftsort

platserna som föreslagits för fennovoimas kraftverk saknar infrastruktur och är belägna vid den känsliga landhöjningskusten

herr talman

mutta käytäntöhän on kuitenkin se tai ainakin vaikuttaa usein siltä että tällaista yhteistä pohjoismaista linjaa ei ole

olen sitä mieltä että olisi kuitenkin itse politiikan kannalta parempi jos useammin pystyttäisiin siis tuomaan yhteinen pohjoismainen näkemys ja linja myös näihin kokouksiin

ärade talman

on myös aivan varmaa sillä tavalla

ettää eu että eussa pohjoismaitten meppien välistä yhteistyötä pitäisi kehittää ja myös uusia muotoja pohjoismaiden neuvoston ja euroopan parlamentin jäsenten välillä

värderade talman

globalisaatio on yksi pohjoismaiden yhteistyön tämänhetkisistä pääteemoista

mielestäni olisi tärkeätä että ndf jonka tehtävänä on antaa tukea kehitysmaille voisi jatkaa toimintaansa

miksi lakiesitykset jotka käsittelevät uusiutuvaa energiaa tuodaan eduskuntaan vasta syksyllä

miksi tämä ydinvoimapaketti ei voinut odottaa siihen ja miksi hallitus ei ole valmistanut vaihtoehtomallia eduskunnan käsittelyä varten

kysyisin myös

tiedämme hyvin että olkiluodon ydinvoimala on edelleen kesken ja ei ole varmaa pystytäänkö sitä koskaan käynnistämään

lagen om produktion av genetiskt modifierade växter behövs för att det i dag saknas bestämmelser om hur produktionen av genomodifierade växter kan ske

syftet med lagen är att förhindra spridning av modifierade växtsorter och inblandning av genetiskt modifierat material i konventionellt eller ekologiskt producerade växter

lain taustalla on muuntogeenisten kasvien viljelyn yleistyminen maailmalla

eussa tehdään päätöksiä muuntogeenisistä organismeista koostuvien tai niitä jo sisältävien tuotteiden päästämisestä markkinoille

eu on tähän mennessä hyväksynyt muutamien maissilajikkeiden kaupallisen viljelyn ja kaksi puutarhaneilikkalajia on hyväksytty viljeltäviksi

eu lainsäädäntö edellyttää että kaikki jäsenmaat itse säätelevät muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon rinnakkaiselosta

eun suosituksen mukaan ei mitään viljelymuotoa ei tavanomaista luonnonmukaista eikä muuntogeenistä viljelyä saa sulkea pois

mutta samalla eu vaatii että on kyettävä ylläpitämään erilaisia maatalouden tuotantojärjestelmiä jotta käytännössä maanviljelijän on mahdollista valita viljelytapa

rinnakkaiselon toteuttamiseksi on otettava huomioon lajikohtaiset biologiset erot esimerkiksi kasvien pölytysjärjestelmät ja siementen leviäminen ja selviytyminen

on erittäin tärkeää että viljelijöillä on käytettävissään selkeät käytännön sovellusta koskevat säännöt ettei vahinkoa pääse tapahtumaan

naapurimaatilan ei pitäisi tarvita olla peloissaan muuntogeenisten kasvien sekoittumisesta tavanomaiseen tai luonnonmukaiseen maanviljelyyn

man tror att en genmodifierad potatissort kommer att vara den första genmodifierade växten som eventuellt tas i bruk i finland

ärade talman arvoisa puhemies

ihmiskauppa on asia johon myös suomessa on kiinnitetty enemmän huomiota viime vuosina kun on myönnetty että myös pohjoismaissa ihmiskauppaa esiintyy

miljösäkerheten är en del av helhetssäkerheten och nu är det konkreta miljösamarbetet mellan eu och ryssland i farozonen

suomessa on opittava tunnistamaan ihmiskauppatapauksia ja tämä koskee muun muassa oikeuslaitosta ja sosiaali ja terveysviranomaisia

on tavallista että tuomioistuimessa käsitellään ihmiskauppaan viittaavia tapauksia paritusasiana tai työolosuhteisiin liittyvänä asiana

itämeren kannalta ympäristöä parantavia investointeja koskevat valmistelut on pysäytetty ja tämä hidastaa hyvin käynnissä ollutta ympäristöyhteistyötä eun ja venäjän välillä

vad tänker regeringen göra för att identifieringen av människohandelsfall i domstolen förbättras

suomenlahden ja koko itämeren kannalta olisi erittäin tärkeää että pohjoisen ulottuvuuden hankerahoitusta voidaan jatkaa

suomen tulee yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa panostaa ympäristöteknologiaan ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin

maissamme olevaa osaamista tarvitaan ja voimme yhteisvoimin saada aikaan enemmän sekä tutkimuksessa että muiden ideoiden ja innovaatioiden kehittämisessä

siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan ei tapahdu itsestään vaan siihen vaaditaan poliittista ohjausta ja etenkin poliittista tahtoa

työllisyyden vahvistaminen ja etenkin nuorten syrjäytymisen estäminen ovat olleet meille tärkeitä painopisteitä valtiovarainvaliokunnan budjettilisäyksissä

monet puhuvat sähkönkulutuksen lisäämisestä ympäristölle myönteisenä asiana

ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä mielenterveyspalveluiden parantaminen vaatii sekä kehittämistyötä että lisärahoitusta ja olemme tyytyväisiä siihen että siihen nyt lisätään rahaa

sähköä tuotetaan useasta eri energialähteestä eikä mikään niistä ole täysin ongelmaton

mutta toivomme myös että hallitus seuraa ja panostaa lasten psykiatrian kehittymiseen koska myös kilpailukyvyn kannalta mielenterveyspalveluiden ylläpitäminen hyvällä tasolla on tärkeä asia

vähähiilinen yhteiskunta ei voi merkitä sähköintensiivistä yhteiskuntaa